kalliin ja turhauttavan hankerahoituksen sijaan satsausten tulisi näkyä valtionosuuksissa

valitettavasti myös naisiin kohdistuva väkivalta on liian yleistä

arvoisa puhemies

on ihan ok että ne säilyvät vähintään ennallaan joskin olen kuullut myös kommenttia siitä että viiden vuoden irtisanomissuoja henkilöstöllä on liian pitkä tämän talouden aikana

tähän lakiuudistukseen kaipaisin kyllä taloudellisen tuen puolelle jonkinlaista täsmäapua ja tukea niille kunnille jotka ovat puitelain osoittamat muutokset kunta ja palvelurakenteessa lähteneet kuuliaisesti tekemään

tämän paljon kohua aikaansaaneen esityksen tarkoitus on ollut alun perin nopeuttaa opiskelujen valmistumista ja sitä että jokainen saisi suoritettua vähintään yhden korkeakoulututkinnon

nythän on päinvastoin käymässä niin että yhdistyneet kunnat ovat olleet jo yhdistyessään hyvin huonossa taloudellisessa tilanteessa ja kahden huonosti pärjäävän yhdistyminen ei vielä tuo taloudellisia voittoja ainakaan kovin nopeasti

nopeita voittoja ei voida edellyttää

uudistuksen tarkoituksena on ollut myös luoda edellytyksiä sille että opiskelijat siirtyvät työmarkkinoille mahdollisimman pian tutkinnon suorittamisen jälkeen

voisiko ajatella jotakin sektorikohtaista rahoitustukea jos kunta pystyy palvelurakenteeseensa löytämään uusia järjestämisen malleja kustannustehokkuuden nimissä

tai ehkä näille kunnille voisi nyt tarjota tilapäistä alijäämän kattamisvelvoitteen helpotusta jotain porkkanaa kuitenkin siitä että ovat myös jatkaneet rakenteiden uudistamista

operaation oikeudellinen perusta on afganistanin suostumus mutta sosialidemokraatit tukevat suomen kantaa siitä että myös ykn mandaatti on pyrittävä hankkimaan

tähän esitykseenhän kuuluvat myös koulumatkatuen muutokset ja ulkomailla opiskelevien tuen mahdollistaminen jos opiskelijalla on kiinteät siteet suomeen

sitä tukea ei missään nimessä ole se että puitelain säätämisen yhteydessä kuntajaon muutosten yhteydessä maksettavasta investointi ja kehittämishankkeiden tuesta luovuttiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jo puitelain tavoitteena korostettiin sitä että kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonaisuudesta jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta

meillä on suuri tehtävä kehittää yleensä korkeakoululaitoksia sillä tavalla että ne vastaavat niihin tehtäviin ja niihin edellytyksiin ja että opiskelijat löytävät oman urapolkunsa niitten kautta

uskon että tässä talossa ei kukaan haluaisi rajata mahdollisuuksia opiskella mutta uskon myös sen että sen sijaan halutaan suoda mahdollisuuksia nopeaan valmistumiseen

naisten ja tyttöjen aseman parantamisen lisäksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on vuosien varrella korostanut seuraavia seikkoja afganistan politiikassa

työn on oltava pitkäjänteistä hallinnollinen tuki on välttämätöntä korruptiosta on päästävä eroon ja kansa saatava kehitykseen mukaan jatkuvasti on arvioitava miksi afganistanissa ollaan mitä voimme antaa ja miten kehittää omia vahvuuksiamme aktiivinen osallistuminen oikeussektorin kehittämiseen on olennaista sillä hyvä hallinto oikeusvaltiokehitys ja ihmisoikeudet parantavat suoraan inhimillistä turvallisuutta

tämä on kaiken kaikkiaan hyvin mittava uudistus rahoituksen ja yhtenäistämisen osalta

yhä suurempia alueita kaivataan muun muassa terveydenhuollon ja myös koulutuspalvelujen osalta ja tämä asettaa vasta yhdistyneet kunnat jälleen uuden tilanteen eteen

arvoisa puhemies

mitä tulee tuohon pakkojäsenyyteen niin meillä on tällä hetkellä se tilanne että jos me haluamme sinne terveydenhuollon palveluja samalla tavalla kuin yliopistolaitoksen puolelle niin meidän on pakko tehdä tälle asialle jotakin ja tämä on yksi keino siihen

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä antaa tukensa suomen osallistumiselle rs operaatioon selonteossa esitetyllä tavalla ja toteaa että tilannetta on jatkossakin seurattava tiiviisti ja analyyttisesti

kielellisillä oikeuksilla onkin keskeinen merkitys viittomakieltä käyttävien muiden perusoikeuksien kuten sivistyksellisten oikeuksien tiedonsaantioikeuksien osallistumisoikeuden ja oikeuden työhön toteutumisen kannalta

tässä esityksessä oli tarkoitus rajata oikeus saada opintotukea vain yhteen samantasoiseen korkeakoulututkintoon

arvoisa puhemies

oikeus omaan kieleen on perusoikeus jota on viittomakielisten osalta ollut tärkeää vahvistaa sillä viittomakielisten oikeuksien toteutumisessa siten kuin eri alojen lainsäädännössä on tarkoitettu on merkittäviä puutteita

useiden tutkintojen suorittajia ei ole hirvittävän paljon mutta aina elämänpolku ei ole täysin selvää ja voi tulla myös tilanne vaihtaa alaa

esimerkiksi oikeus saada viranomaisen kustantamaa tulkkausapua viranomaisaloitteisia asioita käsiteltäessä ei aina toteudu vaan viittomakielinen joutuu itse huolehtimaan tulkkausavusta

taisteluosastokonseptin käytettävyydessä on paljon petraamista mikäli niistä halutaan luoda nopea työväline eun kriisinhallinnan vahvistamiseksi

kuuron lapsen tai kuurojen vanhempien lapsen oikeus saada oma kieli ei ole uusi oikeus mutta tällä hetkellä harkinnanvaraisuus ja viittomakieliin liitetyt väärinkäsitykset ja ennakkoluulot saattavat aiheuttaa tilanteita joissa perheiltä evätään viittomakielen opetus

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannustaa suomea edelleen aloitteellisuuteen taisteluosastojen käytettävyyden lisäämiseksi ja tukee osallistumista pohjoismaisen taisteluosaston valmiusvuoroon

täällä on nyt edustaja mäkisalo ropponen tehnyt esityksen että tästä laista hyväksyttäisiin vain koulumatkatuen osuus ja olen valmis tätä esitystä kannattamaan

kuuroilla joiden luonnollinen kieli eli oma äidinkieli on viittomakieli tulee olla erityisen vahva suoja kieleen ja sen saamiseen koska kieli ei välttämättä siirry kasvuympäristössä luonnollisesti

sen sijaan en kylläkään hyväksy sitä jos tämän myötä poistuu tämä ulkomailla opiskelevien mahdollisuus saada opintotukea jos on kiinteät siteet suomeen

lain tavoitteena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutumista ja lain myötä viranomaisten on toiminnassaan edistet tävä viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksia käyttää omaa kieltä ja saada tietoa omalla kielellään

mutta sivistysvaliokunta on omassa mietinnössään korostanut sitä että tarvitaan kokonaisuudistus opintotukeen ja edellyttänyt myös sitä että sellainen tullaan tekemään seuraavalla hallituskaudella ja tässä opintotukiuudistuksessa on saatava nämä myös ulkomailla opiskelevien asiat kuntoon tietenkin ja myös kaikki toisella asteella opiskelevien opintotukiasiat

tässä vaiheessa on luotettava siihen että tuleva eduskunta on myös riittävän viisas tekemään päätöksiä opiskelijoiden etujen turvaamiseksi

siksi pidän tärkeänä että normaalikuuloisten vanhempien kuuroina tai vaikeasti kuulovammaisina syntyneillä lapsilla olisi tosiasiallinen mahdollisuus oppia viittomakieltä kielen kehityksen varhaisimmista vaiheista lähtien tai heti kun kuurous kuulovamma tai kuurosokeus on todettu

myös näiden henkilöiden lähimmillä perheenjäsenillä olisi oltava tosiasiallinen mahdollisuus opiskella viittomakieltä jotta perheillä olisi yhteinen kieli ja mahdollisuus toimivaan vuorovaikutukseen

olen itse taistellut viittomakielisten oikeuksista paljon pohjoismaiden neuvoston kokouksissa ja viime kesän kynnyksellä tuli ilouutinen tanskasta jossa tanskan kansankäräjät vihdoin päätti hyväksyä viittomakielen viralliseksi kieleksi viimeisenä pohjoismaana

tähänkin katsoen on hyvä että me suomessa pääsemme tämän lain myötä asiassa eteenpäin ja saamme viittomakielisten oikeudet nyt jo tällä puitelailla paremmalle tolalle

arvoisa puhemies

täällä jo aikaisemmin keskusteltiin siitä että naisille on nyt lähetetty kokeellisesti kutsukirjeitä kutsuntoihin ja tällä tavalla pyritty lisäämään myös naisten osuutta armeijan palveluksessa asevelvollisuuden suorittamisessa

minä toivoisin että kaikki olisivat nähneet sen valiokuntakäsittelyn kun muun muassa toista asiaa esimerkiksi tätä järjestämislakia ja rahoituslakia käsiteltiin tuolla valiokunnassa

mutta tästä kutsuntaprosessista sinänsä haluaisin kysyä ministeriltä millä tavalla sen kehittämistä on pohdittu koska joillakin kutsunta alueilla on kehitetty tätä prosessia sillä tavalla että siellä on paikalla tässä tilanteessa lääkärin ja luottamushenkilöiden ja sotilasedustajien lisäksi myös opinto ohjaaja tai sosiaalikuraattori tai joku joka sitten voi auttaa näissä tilanteissa kun ehkä se tie siellä armeijan polulla ei aukea sillä hetkellä ja suunnitelmat ovat vähän repaleiset

siitä oli kyllä kaikki arvovalta poissa

täällä vaaditaan arvovaltaa mutta itse voidaan sitten käyttäytyä valiokunnassa ihan miten huvittaa ja sillä on tehty erittäin vaikeita ja suuria hankalia seurauksia meidän koulutuskentällämme ja siitä ovat todella monet koulutusjärjestäjät huolissaan

mutta tässä esityksessä olen myös surullinen siitä että me emme pysty sitä yhtenäisyydessä viemään ja noudattamaan rakennepoliittisia ohjelmia mutta tässä täytyy tietysti ottaa ennen kaikkea huomioon se että me olemme yhtenäisiä ja pystymme olemaan tämän asian takana

teidän täytyy myöntää että tänä päivänä kunnat ovat myös historiallisesti todella hankalassa taloustilanteessa monella puolella suomea ja siinä tilanteessa lähdetään jopa lomauttamaan opettajia monessa koulussa

onko tämä nyt oikea taktiikka sitten määrätä rahaa joka ei varmennetusti mene perille oikeaan kohteeseen elikkä nimenomaan siihen opetusryhmien pienentämiseen

sosialidemokraatit ovat vaatineet useassa yhteydessä tähän asiaan puuttumista lailla ja opetusryhmäkokojen määrittämistä lakisäädöksin

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunnan käsittelyssä ollut suomen akatemiaa koskeva hallituksen esitys aiheutti käsittelyn aikana melkoista hämmennystä ja tätä hämmennystä varmaan kuulimme myös edellisessä ed

lauslahden puheenvuorossa

esitystä ei pidetty tarpeellisena

asiantuntijakuulemisessa tuli selkeästi esille että mikään tutkimus tai tiedepoliittinen etu ei perustele akatemiatutkijan viroista luopumista

arvoisa puhemies

tutkijanvirkojen perustamisen tavoitteena on ollut tutkimustyön edellytysten parantaminen yliopistoissa ja valtion tutkimuslaitoksissa sekä niiden välisen yhteistyön kehittäminen

suomen akatemian akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat ovat kansainvälisesti tunnettuja huippututkimuksen tekijöitä ja akatemialla on hyvä maine tutkijayhteisön piirissä

virat ovat erittäin tavoiteltuja ja kilpailtuja sekä tärkeitä tutkijan uran alkuportaita

ministeriön puheenvuoroissa valiokunnassa toistettiin yliopistouudistuksen merkitystä tämän lain osalta mutta tosiasiassa yliopistojen muuttuminen itsenäisiksi oikeushenkilöiksi ei edellytä akatemiatutkijan virkojen siirtämistä

ikävää tässä lain käsittelyssä on ollut ensinnäkin se että jälleen kerran saimme eteemme hallituksen esityksen jossa esityksen perustyö oli puutteellista mikä on täällä tullut esille monessa puheenvuorossa ja myös lakiehdotuksen valmistelua kiirehdittiin sivuuttamalla siitä eri vaiheessa annetut kriittiset kannanotot

lisäksi tutkijan tehtävistä lisättiin perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten lisättäväksi uusi momentti jolla rajattiin työnantajien direktiovaltaa työsuhteessa tai sen irtisanomisessa saman sisältöisesti kuin yliopistolaissa

onko kerrassaan niin vaikea myöntää että kaikkein järkevintä ja tuloksellisinta olisi säilyttää akatemiatutkijoiden nykyinen asema

minä ymmärrän että perussuomalaisille on tärkeä asia että ulkomaalaiset eivät saisi mitään etuja opiskelijana tai muutenkaan mutta tässä laissa on oikeasti kysymys siitä että ulkomailla harjoitettaviin opintoihin myönnettäviä opintotuen edellytyksiä muutetaan

elikkä jos on elinolosuhteisiin liittyviä kiinteitä siteitä suomeen niin tällä tuetaan opiskelijaliikkuvuutta elikkä pyritään edistämään sitä jos on tämmöisiä tulkinnallisia ongelmia ja eu oikeudellisia epäkohtia ja muita

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

ihmettelen kyllä suuresti jos täällä ei kanneta huolta meidän nuoristamme ja haluta tehdä toimenpiteitä jotka auttavat heidän tulevaisuuttaan heidän opintojensa löytymistä työpaikkansa löytymistä ja niin edelleen

opetus ja kulttuuriministerit ovat varmasti haastavan vastuun edessä tämän budjetin kanssa mutta siitä huolimatta täältä löytyy suuria asioita suuria uudistuksia joita voidaan toteuttaa

eli jokaiselle taataan mahdollisuus tasavertaiseen laadukkaaseen opetukseen varallisuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta ja perusopetuksessa tullaan huomioimaan kriteerinä myös tämä toimintaympäristöjen haasteellisuus

tasa arvotekoja ovat olleet myös korkeakoulujen hakijasuman purku aloituspaikkoja lisäämällä ammattikorkeakoulu uudistus varhaiskasvatuslaki nuorisotakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma